kollega kärkkäinen nosti erittäin tärkeän asian esille

keinovalikoima ulottuu maataloudesta ja teollisuudesta opetukseen neuvontaan ja myös kansalaisten tulojen osalta sosiaalipolitiikkaan

oikeastaan huolestuttava viesti mikä itä suomesta tulee lähestulkoon viikoittain on että lasten ja nuorten hammashoitoa ajatellaan jätettävän nyt vähemmälle ja keskitetään toiminta korjaamaan täysin hunningolla olevan työikäisen aikuisväestön hampaita

valvonnan heikkous johtaa nopeasti tilanteisiin joista kärsii alueen ympäristö väestö mutta myös kaivosteollisuus

minä sanon että tuolla selekosessa kun mummo työntää potkuria palveluseteli kourassa etsimässä sitä palveluntuottajaa niin siinä on tekemistä kun siellä on semmoisia kyliä missä ei ole ensimmäistäkään palveluntuottajaa

en uskokaan että yhdessä tai kahdessa vuodessa tätä prosessia saadaan vietyä läpi mutta jos se tässä hallituskaudessa pystytään tekemään niin sekin on jo iso asia koko yhteiskunnalle

lupaukset siitä että pelson vankila säilyy annettiin myös sillä ajatuksella että pelson vankilan remontti toteutuu

pärjääminen on vahvan yhteistyön tulos eikä mitään kaivoshankkeita erityisesti uraaniin pohjautuvia pidä kehitellä kansalaisten selän takana

nyt olisi äärimmäisen tärkeää kuitenkin hoitaa tämä ennalta ehkäisevä työ edelleen tai sitten ollaan siinä tilanteessa jollaista elettiin sota aikojen jälkeen että rippikoululahjaksi täytyi ostaa kansalaisille tekohampaat

viimeisimmät lupaukset kohdistuivat siihen että aikataulu olisi tälle keväälle mutta nyt on tullut jälleen uusia viestejä siitä että remonttia oltaisiin siirtämässä

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edellyttää että verotuksella tuetaan terveellistä työpaikkaruokailua niin etteivät pikaruokaketjujen rasvaiset tarjoukset ohita hinnallaan terveellisempää vaihtoehtoa

totuus on se että laki kansallisista julkisista hankinnoista määrittää asiat niin että me emme voi kansallisuuden perusteella syrjiä ketään joka sen tarjouksen tekee

ympäristö luonnonvarat ja ihmiset ne ovat meille kaikki yhteinen paketti

lisäksi koululaisten kouluruokailun turvaaminen ja pienituloisten ihmisten mahdollisuudet hankkia terveellistä ruokaa nähdään erittäin tärkeinä

voimmeko me luottaa ministeri brax siihen että pelson vankila todellakin säilyy siellä meillä kainuussa ja se remontti käynnistyy tämän vuoden aikana mielellään tänä keväänä

toki meillä on tekemistä siinä että me kilpailutamme muillakin pelisäännöillä kuin vain sillä hinnalla

luonnonvaraselonteko kuten maabrändiraporttikin näkee liiketoimintamahdollisuuksia vesiosaamisessamme

kaikki paperit liput laput on tallessa ja niistä pidetään huoli että jokainen on ministerin tiedossa ennen kuin päätöksiä hankkeista ja suunnitelmista ensi vuoden puolella tehdään

ne elementit ovat tietysti tähän asti pelanneet kieli on ollut yksi ratkaiseva tekijä

kun me olemme asettaneet ehdoksi sen että palvelua annetaan suomen kielellä hankintaesitykset tehdään suomeksi niin ne rajaavat sitä palvelun tarjontaa

jos rupean luettelemaan kaikki ten then ydinverkkoon ja kattavaan verkkoon kuuluvat tiet tällä hetkellä minä luulen että tuo puhemies poistaa minut

mutta kuten sanoin mikään ei ole niin viisas kuin ihminen tällä kertaa suomalainen yritys tarjosi halvemmalla ja teettää työn espanjassa

lainsäädäntö kyllä edellyttää meiltä sitä että kun näillä ehdoilla on kilpailutettu niin näillä ehdoilla se on myös hyväksyttävä

edustaja saarinen

lumimyräkän keskellä ei pidä unohtaa myöskään lumen ja jään tarjoamia mahdollisuuksia joita olemme kyenneet hyödyntämään vasta nimeksi

tiedän tämän tuskan hanko mutta olen sitä mieltä että nämä liittyvät meidän kansallisiin toimiin ja niihin millä tavalla me linjaamme liikennepolitiikkaa tässä maassa rajojen sisäpuolella

joku voi nauraa mutta meillä on todella osaamista tuotteen kaupallistamisessa mutta yritystoiminta ja sitä tukeva hallinto on edelleen tämän alueen osalta kevyttä

arvoisa herra puhemies

lämmin kiitos hallitukselle siitä että päätöksenteon keskiöön nostetaan suomalainen ruoka ja avataan keskustelua myös ruokakulttuurin kehittämisen osalta

toivon että myös tässä itä ja pohjois suomi ohjelman selvittelyssä kun olemme keskustelleet asiasta ministeri häkämiehen kanssa tulemme tekemään selvityksen myös näistä pohjoisen liikennehankkeista ja siitä mihin meillä on tällä hetkellä varaa mitä kannattaa toteuttaa elinkeinoelämän ja ennen kaikkea kaivosteollisuuden näkökulmasta ja siihen sisältyy myös tämä matkailu ja yrittäjänäkökulma laajemminkin

arvoisa puhemies

hallitus on tuonut vaalikauden lopulla meille ison joukon selontekoja kiitos niistä mutta parhaimmillaan lähetekeskustelussa niitä on ollut kaksi viikon aikana

kuluttaja on ratkaisevassa asemassa tehdessään kulutuspäätöksiä ja siksi kotimaisen tuotannon markkinointi ja esilläpito ei voi olla liian laajaa

arvoisa herra puhemies

ja jos tästä äkkiä ajatellaan että kummalla puolella ministerin sydän on niin kyllä sitä rataa rakennettaisiin vasemmalle puolelle mutta lupaan viedä tätä asiaa eteenpäin että saataisiin sinnekin päätökset jotta kaavoitukset ja rakentaminen pystyisivät etenemään

lähiruuassa on todellinen mahdollisuus suomalaiselle maaseudulle ja pk yrittäjyydelle eikä liikaa voi korostaa keskustelun tarpeellisuutta myös strategisen omavaraisuuden säilyttämisestä ja kehittämisestä

ohjausvaikutuksen kannalta olisi ollut erittäin paljon parempi jos mahdollisimman moni selonteko olisi voitu tuoda eduskuntaan vaalikauden puolivälin tienoilla

se vaatii sen että tänä päivänä on asetettu konkurssipesän hoitaja yhtiölle jotta pääsemme yhdessä järjestämään asiaa niin että mahdollisimman nopeasti liikenne merenkurkun alueella jatkuu eikä tähän tule pitkäaikaista katkosta

oman haasteensa tälle kehitykselle tuo kaupan keskittyminen suurille toimijoille ja ennen kaikkea kansainvälisille monikansallisille konserneille joiden toiminnan taustojen selvittäminen ei olekaan enää niin helppoa kuin lähellä toimivien pienten yksiköiden

puolitoista viikkoa sitten asetimme ministeriössä työryhmän selvittämään merenkurkun liikenteen pitkäaikaista ja säännönmukaista turvaamista ja se työryhmä on aloittamassa työtään

myös ruuantuotannon eettisyydelle ja inhimillisyydelle tulee asettaa arvot

tätä ei tietenkään ennakoitu niin että olisimme odottaneet yhtiön konkurssia ja tämä tuli tietysti siinä mielessä ikävään aikaan ja vaikealla hetkellä mutta joka tapauksessa teemme yhteistyötä sekä rajan yli että maan sisällä asian kuntoon laittamiseksi

en malttanut olla käyttämättä puheenvuoroa kun edustajakollega akaan penttilä ansiokkaasti nosti keskusteluun tämän alkoholiasenneasian ja suhtautumisen yhteiskunnassa myös humalahakuiseen juomiseen ja samanaikaisesti autoiluun tämän juomisen jälkeen

valitettavasti keskittynyt suuriin volyymeihin kiinnittyvä ruokakauppaketjusto ei mahdollista tällä hetkellä luomun kukoistusta

luomutuottajat ja lähitilatuottajat tarvitsevat vahvan tuen jotta he voivat koota tuotteensa yhteisen toimijan alle ja sitä kautta saada tuotantonsa kansalaisten tietoisuuteen ja edelleenmyyntiin

olen itse tehnyt tässä talossa lyhyen toimintaurani aikana kaksi aloitetta promillerajan alentamisesta

voin ilokseni kertoa että tänä päivänä suomen hallitus on operoinut ruotsin hallituksen kanssa liikennevirastojensa kautta ja olemme allekirjoittaneet jäänmurtoyhteistyösopimuksen joka takaa sen että vastaavanlaisia ongelmia ei merenkurkussa eikä koko meidän yhteisellä merialueellamme tule vastaisuudessa olemaan

tämä todellakin edellyttää siis toimia myös tilamyynnin kehittämiseksi jotta tuottajat voisivat paremmin myydä tuotteitaan omilla toiminta alueillaan

arvoisa puhemies

suomalainen ruoka on lähtökohtaisesti puhdasta jäljitettävää ja vastuullisesti tuotettua mutta mikä on tilanne kun ruokaa tuodaan runsaasti muualta

parastaikaa tehdään töitä sen eteen että asia saadaan ratkaistua niin että merenkurkun liikenne voidaan turvata ihan kuten hallitusohjelmassa on yhteisesti sovittu ja kirjattu

täytyy muistuttaa siitä asiasta että valitettavasti meidän maassa on myös jätetty noudattamatta niitä yhteisiä pelisääntöjä mitä raskaassa liikenteessä on ollut

mutta kun hänen kanssaan aikanaan kävin keskustelua hänen omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan niin hän sanoi kyllä minulle asian joka sai vakavasti miettimään mikä merkitys myös yhteiskunnallisessa arvomaailmassa ja asenneilmastossa on sillä että liikenteessä on aidosti myös lainsäädännöllisesti olemassa oleva nollatoleranssi

kehitysvammaisia toimii tänä päivänä työkeskuksissa ja eri yrityksissä työssä erittäin pienellä palkalla

mitään näitä tunnelisuunnitelmia meillä ei tässä vaiheessa vielä ole mutta voin vakuuttaa että ruotsalaisten kanssa tehdään tässäkin vaasan ja uumajan välisessä liikenneyhteydessä kovasti töitä ja tullaan yhteisesti strategisesti pohtimaan sitä millä tavalla jatkossa tämä meille molemmille osapuolille tärkeä liikenne ja ennen kaikkea tavaraliikenteen kannalta merkittävä logistinen yhteys voidaan säilyttää

heillä on pienen palkan lisäksi pieni kansaneläke tai työkyvyttömyyseläke

lähiruoka ja hankintalaki tuntuvat olevan vaikeita yhdistää suomessa

kuitenkin hankintojen kriteeristössä lähestulkoon vain mielikuvitus asettaa rajat sillä kuka estää antamasta arvoa terveellisyydelle turvallisuudelle tai ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamiselle

hän kuvasi sitä maailmaa missä hän oli kasvanut ja elänyt ja sitä ymmärrystä mikä lapsena oli jo syntynyt että on täysin hyväksyttävää juoda saunaoluet tai juoda alkoholia ruokailun yhteydessä isommatkin määrät ja lähteä sen jälkeen ajelemaan koska ei ole olemassa lainsäädännöllistä nollatoleranssia joka kertoisi ihmiselle että se ei todellakaan ole hyväksyttävää

täytyy tietysti muistaa se että turun myllysilta on ehkä huono esimerkki tähän tapaukseen ottaen huomioon sen että siinä oli kyseessä täysin virheellinen suunnittelutyö

onko tämä asiallinen menettely ja mitä hallitus aikoo tehdä jotta kehitysvammaiset saisivat työkeskuksissa ja yrityksissä asianmukaista palkkaa

kokonaisuus vain jää usein laskematta kun kunnissa ja kaupungeissa lähdetään hakemaan halvimman mahdollisen ruokalautasen mallia ja äkkiä ollaankin tilanteessa jossa kaukaa tuotu tuote on maksanutkin monin verroin enemmän kadonneina aluetalouden euroina

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä haastaa kaikki teidät toimimaan suomalaisen ruokakulttuurin kehittämisen puolesta niin että omavaraisuus ja oma tuotanto nähdään merkittävänä yhteiskunnallisena arvona

yleensä se vahinko tapahtuu jo lapsuudessa jolloin näytetään vanhempina esimerkkiä omille lapsille ja se vaikuttaa edelleen siihen asenteiden siirtymiseen sukupolvelta toiselle

merenkurkun liikenteen turvaaminen on meillä hallitusohjelmaan kirjattu ja sitä kautta liikenneministeri kyllösen sydämen asia

edustaja kumpula natri on täysin oikeassa tässä asiassa ja kun ministeri eilen vieraili isoilla yhtiöillä esimerkiksi wärtsilällä niin sataman merkitys ja arvo eritoten sillä alueella korostuu varsinkin liittyen näihin maantiekuljetuksiin mitä siellä isojen moottoreiden osalta tapahtuu

se toinen viesti mikä oli siitä tämänhetkisestäkin tilasta vakavien päihdeongelmien hoidossa oli että yleensä niiden ihmisten kohdalla jotka tarvitsisivat apua ja jotka vielä valitettavan harvoin lähtevät sitä itse hakemaan se hoito on tällä hetkellä kiven alla

arvoisa puhemies

me teemme parasta aikaa hartiavoimin töitä sen eteen että yhteistyössä vaasan ja uumajan alueet mutta myös suomen ja ruotsin valtiot lähtevät yhdessä hakemaan eu tukimahdollisuutta eu tuen elementtiä mukaan tämän laivaliikenteen merenkurkun liikenteen turvaamiseksi pitkäjänteisellä tavalla

ja jos haluamme aidosti lastemme ja nuortemme oppivan jo varhain ruokapuolen hyvät opit niin ottakaamme onkeemme myös ajatus kotitalouden ja ruokakulttuurin opetuksesta heti alaluokilla

olemme olleet siis aktiivisia siihen suuntaan

valitettavasti meillä ei ole tällä hetkellä yhtään semmoista raideliikenteen kehittämishanketta käynnissä jolla olisimme tukea tällä hetkellä voineet hakea mutta kiitos hyvän hallituksen olemme saamassa lisää rahaa perusväylänpitoon ja nimenomaan raideliikenteen kehittämiseen ja tulevaisuudessa olemme varmasti hakemassa rahoitusta koska meillä asetinlaiteprosessi on käynnissä mutta valitettavasti tähän hetkeen sitä hakemusta ei sisään ole vielä saatu

tätä ei liene muistettu perusopetuksen tuntijakokes kustelussa lainkaan puhumattakaan siitä kuinka positiivisella markkinoinnilla voisimme vahvistaa myös maatilojemme sukupolvenvaihdoksia

uskon että hallitus nyt ennen u kirjelmän tuloa eduskuntaan miettii vielä sekä ydinverkon että kattavan verkon osalta minkälaisen linjauksen suomi tässä asiassa tulee tekemään

ihan ensimmäisenä kiinnitän huomiota siihen että olisin lämpimästi toivonut tässä valtakunnallisessa tilanteessa työttömyyden ja yleisen työllisyyskehityksen ynnä muitten nojalla että täällä paikalla olisi meidän vastuuministereitämme

kun mietitään kuntien arvotusta ja mietitään sitä rahatilannetta missä siellä pelataan niin aika vähän näitä pitkiä maksusitoumuksia tulee ja yleensä nämä ihmiset tarvitsevat pitkäaikaista päihdehoitoa ja erilaista terapiaa jos heillä itsellään on halu kuntoutua ja hoitaa itsensä kuntoon

on vain paljastunut lisää ongelmia kuntien ja myös valtion saralla siinä missä kunnossa esimerkiksi meidän sillat ovat

arvoisa puhemies

ihan vielä tässä ajassa en ole saanut pungerrettua lopullista lopputulemaa

ihan lopuksi haluan kompata lämpimästi edustajakollega piiraisen esille nostamaa ajatusta ja lisäisin siihen vain sen että yliopistomaailman ja koko koulutuspuolen nostaminen myös tämän ruokapoliittisen keskustelun keskiöön ja ruokakulttuurin eteenpäin viejiksi on erittäin tärkeä asia

ja olisinpa kyllä nähnyt vaikka tämä tietysti ensisijaisesti stvn asia onkin että työministeri anni sinnemäki olisi paikalla kuulemassa edustajien tärkeitä viestejä liittyen tämänhetkiseen tilanteeseen ja lakimuutosten vaikutuksia te toimistojen ja te keskusten tilanteeseen

mutta ennen kaikkea se viesti rattijuopolta jonka haluan teille kertoa on se että suomalainen asenneilmasto on vääristynyt tämän asian kanssa

ja jos mietitään suomalaista kilpailukykyä teollisuuden kilpailukykyä sitä mahdollisuutta saada mahdollisimman paljon kerralla tavaraa liikenteeseen satamiin ja maailmalle niin myös tämän rikkidirektiiviasian yhteydessä on pidetty tärkeänä että me pystymme pitämään huolta meidän kustannuskilpailukyvystä myös sitten raskaan liikenteen puolella

arvoisa herra puhemies

nuoret ihmiset ajattelevat tänä päivänä että on täysin soveliasta ottaa alkoholia ja lähteä liikenteeseen koska eihän se yksi paukku yksi ryyppy vielä kesää tee sitä voi lähteä vielä kokeilemaan ja pelaamaan venäläistä rulettia siellä liikenteessä yleensä ennemmin toisten hengellä kuin sillä omallaan

ei puhuta todellakaan mistään mitättömistä ja pienistä asioista

valitettavia uutisia olemme kuulleet viimeistenkin viikkojen aikana

tänä keväänä ja viimeistään syksyn aikana hallitus tulee käymään keskustelun liikenneturvallisuuden periaatteista ja tekemään periaatepäätöksen jossa linjataan yhteisesti myös tätä promilleasiaa joten kehotankin kaikkia edustajia valppauteen ja edunvalvontaan omalta osaltaan omissa ryhmissään sen suhteen että minkälaiseen linjaukseen hallitus promillekeskustelussa tämän vuoden aikana loppupelissä päätyy

iso kysymys on se miten me voimme pitää huolta meidän väyläverkostosta

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia työttömyysturvalakia ja toimeentulotuesta annettua lakia

eli kyllä silläkin on merkitystä minkälaisen viestin me lainsäädännöllä ihmisille annamme ja minkälaista keskustelua me ylläpidämme ja mitä me haluamme viestiä myös tuleville uusille sukupolville jotka kasvavat

arvoisa puhemies

tässä voin iloisena kertoa terveisiä edustaja uotilalle

edustaja mäntymaa tämä kysymys on yksi niitä isoja asioita jotka ovat ratkaistavissa ensi kevään kehysriihen yhteydessä ja niitä asioita joita liikenne ja viestintäministeriö parasta aikaa valmistelee tähän tulevaan keskusteluun

puolitoista viikkoa sitten olen ollut viimeksi puolassa viemässä suomen ten t verkkoasiaa eteenpäin ja olemme tehneet vahvasti yhteistyötä myös ruotsalaisen kollegan infraministerin kanssa jotta saisimme botnian korridorin pohjois suomesta ja samalla sitten myös pohjolan kolmion tästä etelä suomesta ten t verkkoon

edelleen ajan vahvasti sitä mallia että nollatoleranssi liikenteessä on se ainoa joka on oikea viesti kansalaisille että alkoholi ja liikenne eivät sovi yhteen

me teemme erittäin vahvaa yhteistyötä oikeusministeriön sisäministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön kanssa tämän vuoden aikana siitä että me löydämme yhteisesti ne ratkaisut sekä alkoholiongelman hoitamisen osalta mutta ennen kaikkea sitten myös liikenneturvallisuuden kehittämisen osalta

nämä ovat meille merkittäviä kysymyksiä yhteistyössä naapurimaiden kanssa mutta myös niin että saadaan koko pohjoinen ulottuvuus tuonne eurooppalaiseen keskusteluun

en tarkoita puheenvuorollani sitä että äidin asema ja äidinrakkaus olisi ollut vähempiarvoista päinvastoin molemmat ovat mahdollistaneet kasvun sellaiseksi kuin olen

esitys perustuu vanhasen kakkoshallituksen hallitusohjelmaan ja antaa kuvan siitä millä tavalla hallituspuolueissa uskotaan kannustettavan pitkään työttömänä olleita takaisin työelämään

jatkuu jossain tuossa yhteydessä koska kasvio muutama kysymys on syytä lyhyesti

esityksestä käy selkeästi ilmi että hallitus luottaa edelleen perinteiseen keppilinjaan jolla sanktioiden uhalla pyritään saamaan usein vaikeistakin ongelmista kärsivät pitkäaikaistyöttömät takaisin työelämään

mutta isän saappaanvarressa elämässä on roikuttu voisi sanoa että alkumetreiltä asti

kuntouttava työtoiminta on niin sanottu viimesijainen toimenpide joka tulee kyseeseen ellei perinteisiä työvoimapoliittisia toimenpiteitä ole nähty yksilön kohdalta toimiviksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

toden totta näin on käynyt ei käy kiistäminen